ja mikä tärkeintä valiokunnassa ainut perustelu näillä virkamiehillä oli lupakustannukset eikä mitään muuta ja tariffien noteerauskustannukset ei mitään muuta järkevältä kuulostavaa perustetta

kyseessä saattaa olla ihan henkilöresurssien puute eikä sinänsä ammattitaidon puute mutta jatkuvasti on jotakin entraamisen varaa kun esitys on täällä eduskunnassa ollut ja laiksi sitten muodon saanut

mutta kun halutaan että kaikki on lailla säädettyä viimeistä piirtoa myöten niin silloin on hyvä että käydään kaikki mahdolliset vaihtoehdot läpi täydennetään lainsäädäntöä aukottomaksi ja silloin asiassa se viimeinenkin moitesana häviää pois

siinä piti tehdä jotakin sellaista jolla on merkitystä joillakin kentillä ainakin signaalinomaista merkitystä mutta siinä tehtiin yksi oikein iso virhe

arvoisa puhemies

se on ollut valikoivaa niin että ne nuoret työttömät jotka ovat olleet ilman työtä ovat edelleenkin ilman työtä ja lisääntyvästi tästä eteenpäin

tätä varten me tällä viikolla käsittelimme sisällöllisesti metsätietojärjestelmää koskevaa lakia jolla me loimme sen materiaalisen pohjan muun muassa metsäenergian käytölle

mutta siinä mitä se merkitsee käytännössä ja mitä tästä seuraa varmasti hallituspuolueiden edustajien näkemykset poikkeavat aika paljon

minusta se oikea temppu jos nyt näin voidaan sanoa mikä tässä pitäisi tehdä on se että nyt kun harjoituspaikoista on uskomaton pula niin sitä mahdollisuutta käytettäisiin nyt hyväksi

sitä ei olisi pitänyt tehdä

siis tämähän merkitsee odotusarvoja nimenomaan odotusarvoja näillä veropoliittisilla linjavalinnoilla

elikkä näissä asioissa arvoisa ministeri kun sanoo an ja vielä kaksi ata joutuu sanomaan kaksi btä ja muutaman cnkin vielä päälle

tämä tulee kostautumaan ehdottomasti

juuri tällä tavalla kun arsenaalit tiedetään välineistöt tiedetään on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista että siihen myöskin satsataan

tietysti me vihreät hallituspuolueena olimme sitä mieltä että tässä tuli meille aivan erikoisen hyvä tilaisuus ajaa ympäristöveroja sisään ja kerätä sillä tavalla niitä rahoja ja niin tulee tapahtumaan myös

vielä se väestöräjähdys tapahtuu juuri sillä alueella jolla entuudestaan on vähän tuotantoalaa jolla on ilmasto ongelmat jolla on maaperän saastumisongelmat jolla on kaikki mahdolliset ongelmat

ensinnäkin on todettava että koko itsenäisen suomen historiassa kaksi vuotta on jäävä historiaan varsinaisina aikaansa nähden mitä edullisimman verotuksen vuosina niin että kansalaisten käteenjäävä osuus on yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen nähden äärimmäisen positiivinen niin että vapaus käyttää rahaa on ennätyksellinen

täällä voi mellastaa vielä toistaiseksi ihan mitenkä tahansa mutta kyllä siinä lompakko tyhjenee

tässä sisältötuotanto on niin itse selonteossa kuin itse mietinnössäkin hyvin merkittävässä asemassa

mutta tässä tehtiin virhe ja se tullaan tunnustamaan viimeistään vuoden kuluttua että se tuli tehtyä

se opetettiin meille aikoinaan maatalous metsätieteellisessä tiedekunnassa aika perustavaa laatua olevalla tavalla että se ravinne primäärituotannossa joka on minimissä määrää sen tuotannon tason

sitten se mikä vaikuttaa menopuolelle on täällä jo käsitelty ed

siitä on jäänyt pois loppuosa elikkä eikä postinjakelua postitoimiluvan haltijan työntekijöiden toimesta

arvoisa puhemies

niin kuin ed

mietinnössä kiinnitetään huomiota yleisradion merkitykseen ja todetaan että sen asema pitää turvata

mielenkiintoista on se kuinka eräällä tavalla se sama periaate on nyt tullut myöskin tänne uusiutumattoman luonnonvaran puolelle ja ovelalla tavalla

tämä on johtanut nyt siihen tilanteeseen että itellan elikkä ex suomen posti oyn konttorissa on asiaa tutkiskeltu ja kun se on jätetty pois niin sittenpä on saanut virkahenkilö siellä firmassa päähänsä että lähetetäänpä näille aamuöisin postia jakaville autoilijoille kirje ja ilmoitetaan että kun on jäänyt pois niin tätä lakia pitää ruveta lukemaan niin kuin se kirjoitettu on ja se on sitten kirjoitettu niin että siinä on se kahden tonnin kokonaismassaraja vastassa

katsaus oli siinä määrin perusteltu ja sitä paitsi kas kun se teksti oli vielä se joka on tässä painettuna niin enpä rupea sitä nyt täydentämään

se on aivan oikein

arvoisa ministeri kuka olikaan se mahdollinen poliittinen taho joka torppasi kaiken sen minkä me olimme saaneet neuvottelemalla aikaiseksi

totean vain että näistä viidestä matelijalajistamme nyt sitten kyy saisi tämän erityiskohtelun

siinä kohti tämä selonteko ja mietintö ovat ihan ajan tasalla ja se koskee näitä harvinaisia maametalleja jotka ovat nyt tämän elektroniikkateollisuuden ydin

ensimmäinen asia joka oulun sote puolen johtaville virkamiehille tuli mieleen oli se että lopetetaan esimerkiksi kehitysvammaisten päivätoiminta kokonaan

tähän liittyy vähän tätä luonnonsuojeluproblematiikkaa menettelytapojen osalta

tarvittiin suomeen lisää korkeakoulupaikkakuntia ja kun yliopistoja ei riittänyt niin sen jälkeen ruvettiin perustamaan ammattikorkeakouluja

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen täytyy pikkuisen arvoisa ministeri katsoa taaksepäin mitä on tullut tehtyä ja erikoisesti mikä on tullut jätettyä tekemättä ja sitten sen jälkeen aloittaa henkilökohtainen nokanvalkaisu

minuun otti yhteyttä henkilö joka tarjosi tätä tekstiä

siis te sanoitte kolmen tilan

siis toisin sanoen yhtäkkiä tällaiset hyvin pieninä pitoisuuksina esiintyvät alkuaineet määrittävät modernin teologisen älykkään tuotannon tason

kylläpä ne ovat todella komeita tiloja

he eivät ole työtoiminnassa mukana vaan he ovat hyvin pian laitoshoidossa takaisin ja sepä tulee kalliiksi

nyt sattui vain kiusallinen yksityiskohta jouduin ohitusleikkaukseen ja en sitten ryhtynyt olemaan töissä täällä yhtä aikaa kun olin toipilaana

keskustelu on nyt päättynyt eduskunta hyväksyisimme sen käsittely isoisältään tai valtio tukevat irrotuksen toni björn wahlroos tiloineen kalpenee täydellisesti niitten rinnalla

ensinnäkin valtiovarainministeriö on luonut elvytysajatuksen niin kuin pinnimmäiseksi että verotuksella sinänsä pystyttäisiin elvyttämään

sieltähän se ja brittein saarilta jnp

tuli

aikoinaan kun näitä rekrytointeja suoritettiin silloin ei kukaan tullut kertoneeksi näille yrittäjille ja

tässä ollaan nyt suurta taistelua käymässä oulun kaupungissakin sen puolesta että nokan valkaisu alkaa tässä vaiheessa ja peruutetaan nämä tämmöiset päätökset

sitten kun hän otti minuun yhteyttä minä sitten kerroin mikä tämä tilanne on ja onneksi sattui sillä tavalla että ed

se tuli norjaan ja norjassa se sitten äkkiä lopetettiin ainakin siinä vaiheessa kun huomattiin ettei siitä nyt tainnut tullakaan muuta kuin oikein kunnollinen sekaannus

nyt tietysti on sillä tavalla että se että tämä odotus toteutuisi tarkoittaisi silloin sitä että ihmiset käyttäisivät käytettävissään olevat vapaat tulot kaikenlaisiin hankintoihin siis kuluttaisivat viimeistä senttiä myöten niin että siitä syntyisi sellainen taloutta liikevaihtoa piristävä prosessi joka näkyisi sitten sillä tavalla että sillä olisi työllisyysvaikutuksiakin tilanteessa jossa työttömyys tosiasiallisesti todella pahenee niin kuin äskeisellä kyselytunnillakin tuli harvinaisen selvästi esille

mutta se malli jonka minä esitin vaikka se on epäekologinen se on toimiva siitä että kun se luonnonvara harventuu sen varanto koko ajan pienenee niin se arvo nousee jolloinka se kynnys toimii joka tapauksessa reaaliarvoisena

arvoisa puhemies

o yeah

miun tointa postinjakelijoille että tällä auton kokonaismassallakin on jotakin merkitystä

eihän tämmöisestä lakialoitteesta voi sanoa mitään muuta kuin että oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikea asia

tänne meidän koto suomeen tämän ajatuksen toi christoffer taxell joka oli opetusministerinä ja erittäin innokas tämän ammattikorkeakoulujärjestelmän puolestapuhuja edesauttaja ja oli myöskin ensimmäinen joka siitä luopui noin ajatuksellisesti

mutta sanon vaan että ei ole luonnonsuojelulle kunniaksi se että ei kerrota sitä että teetätetään samaa monella kansanedustajalla

nyt sitten tuli ilmoitus että joo jos ette tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä vaihda tätä kulkuneuvoanne alle kahden tonnin kokonaismassaa olevaan kalustoon niin teille ohkoosesti tässä käy ja joudutte luopumaan siitä kalustostanne tai vaihtamaan sen parempaan kelpoisempaan tai toinen vaihtoehto että te rupeatte firman autoilla hoitelemaan tätä jakelua

se on sillä tavalla että kyllä näin juuri historia on kirjoitettu

silloin oli aloitteita heidän taholtaan että asetetaan työryhmiä tulee ministeriöitten välisiä kompuksia ja käydään läpi

nyt pitäisi sitten ratkaista nämä käytöt

elikkä siinä on se ero

nyt vaan tulee mieleen arvoisa puhemies se kun esimerkiksi oulussa tilanne on sillä tavalla että kun pääset ensimmäisen kerran lääkärin vastaanotolle niin kolme kuukautta siitä yhteydestä menee siihen kun pääset sinne että sinut kirjataan tämmöisen kohdeyksilöksi

yhdysvallat näytti aikoinaan mallia sille että jos on jotakin erityistä osaamispääomaa sitä kannattaa viennin rajoituksilla säädellä omaksi hyväksi

minä olen sitä mieltä edelleen vielä toistan sen varsinaisessa puheenvuorossakin että tämä tämä ei käynyt politisoitiin ja nyt uuspolitisoitiin hallitus

siinä katsannossa pitää tietysti kiinnittää aivan erityisesti huomiota siihen mitä tänne kaiken kaikkiaan on kirjoitettu ja mikä mahdollisesti olennainen on jäänyt kertomatta koska sen kokonaiskuvan täytyy olla tietysti rehellinen ja oikea

arvoisa puhemies

seurujärvi itkeä

petri salolle kommenttina äskeisen johdosta että jokainen meistä tietysti näkee ja kokee omalla tavallaan nämä vaalikoneitten kyselyt

kyllä ne teidän tulevat lapsenlapsenlapsennekin voisivat nauttia siitä luonnonvarasta se on uniikkijuttu

niin kuin ryhmäpuheessa totesin tulos oli se että ketään ei tullut paikalle

kuitenkin se luopuminen tuen eräällä tavalla pois vetäminen julkisuudessa tapahtui hänen asemansa kautta ekn taikka sen ekn edeltäjän hallituksen puheenjohtajana

se olisi ollut parempi sillä tavalla että politiikkaa tehdään täällä kun me käsittelemme kertomusta ja lainsäädäntöä ja silloin kun valtuutetut kokoontuvat ja ottavat kantaa

ensimmäinen asia on se että varmasti ihan riippumatta ketkä hallituksen muodostavat opiskelijajärjestöt pitävät huolen siitä että tämä asia on esillä

kiina on nyt tehnyt niin harvinaisilla maametalleilla asettamalla vuodenvaihteessa vientikiintiöt siis toisin sanoen kontrolloi nyt tätä high tech järjestelmää suvereenisti

elikkä nyt ollaan ihan samassa tilanteessa näköjään että ei mene mikään perille

biokaasu on tätä päivää ja suomalaisilla on tässä teknologiassa erittäin vahva asema

minä koin nämä vastaavanlaiset kysymykset miinakenttänä ja varoin visusti astumasta miinakenttään koska minä olen lukenut lehdistä ja kirjoista että sinne jos astuu niin voi käydä huonosti

elikkä toisin sanoen siis henkilökunnasta ja näistä mielenterveyspalveluista niitten hoitajista on valtava pula ainakin siis oulussa

nyt on jo nähtävissä se että suurituloiset eivät kuitenkaan koe tällaista henkilökohtaisessa päätöksenteossa tarkoituksenmukaiseksi politiikaksi omassa taloudessaan tekevät aivan toisenlaisia ratkaisuja

toinen asia liittyy yleiseen inflaatiokehitykseen juuri tässä vaiheessa

lahtelainen greenvironment malkamäkiköhän se tämän firman omistaja johtaja onkin on vienyt sen teknologian saksaan ja taitanut viedä sinne jopa firmansa pääkonttorinkin

silloisessa ekssa havaittiin että kun tarkoitus oli kunnon ammattilaisia palkata käytännön töihin korkean luokan ammattilaisia niin tulikin maistereita jotka eivät oikein osanneet niitä putkihommia ollenkaan

ulkomailla on kiinnitetty huomiota siihen että finanssikriisin olosuhteissa ei pystyttäisi edistämään näitä ilmastopoliittisia näkökohtia

elikkä siis joka tapauksessa se on taloudellinen rasite näille aamuöisin toimiville tahoille

onko finanssikriisi jollakin tavalla myönteiseen suuntaan ratkennut

södermanin puheenvuorosta poimin vaan nämä nova asiat ja vastaavat

tämän laatuiset arviointinäkökulmat tästä kokonaisuudesta puuttuvat lähes kokonaan juuri siinä millä tavalla erittäin lyhyessä ajassa kaikki muuttuu aivan kokonaan toisenlaiseksi

kaltiokummun äskeiseen puheenvuoroon ja siinä erityisesti siihen osaan jossa hän ilmoitti neuvotelleensa tästä hänen nyt tässä puheenvuorossa käyttämästään asiasta oikeuskanslerin kanssa

vastaus on että ei todellakaan

tässähän on mahdollista jopa deflaatiokehitys joka tarkoittaisi sitä että tämä indeksisidonnaisuus johtaisi siihen että tuki pienenee

nimenomaan juuri näissä olosuhteissa on ainoalaatuinen tilaisuus satsata uusiutuvan energian järjestelmään kautta linjan ja tehdä samalla merkittäviä ympäristö ja luonnonsuojelupoliittisia ratkaisuja

katsotaanpa pikkuisen mikä tilanne on

parhaillaan tutkitaan näitä asioita hyvin syvällisesti ja hyvin merkittävä odotusarvo on että kun on mahdollisuus hallintarekisterien avulla kikkailla niin rahat viedään maasta pois veroparatiiseihin tekeydytään ulkomaalaisiksi

kun paperikoneille tarvittiin todella sen tekniikan huippuammattilainen ammattiosaaja niin siinä ei paperitieteen maisteri oikein ollut ehkä se kaikkein sopivin henkilö rekrytoitavaksi

tässä asiassa minä ymmärrän sen että siellä on sellaisiakin jotka eivät ole hallituksen piikissä pätkänkään vertaa mutta hallituspuolueitten piirin piikissä näitä aineksia sitten on enemmältikin ja niitä pitää sopivassa tilanteessa ja paikassa arvioida

silloin tulee mieleen vaan se mistä ihmeestä se toteutusmahdollisuus tämän laatuiselle erittäin kannatettavalle hankkeelle saadaan

jos lainvalmistelijalta jää jokin asia unohduksiin jää tarkistamatta se mitä on tullut paperille pantua ja täällä eduskunnassakaan ei ole hoksattu että loppuosa puuttuu tuosta virkkeestä niin ei sitten poliisikaan tiennyt yhtään mitään mitähän sen pitäisi valvoa

se on ollut meillä kaikilla tässä salissa tiedossa jo silloin paljon ennen kuin tämä finanssikriisi edes oli kuplimassakaan vähän pintaan

haastaisinkin arvoisan hallituksen toimimaan tällä tavalla käyttämään tätä tilaisuutta hyväkseen ja saamaan aikaan toimenpidepäätökset ensi keväänä välittömästi sen jälkeen kun tämä selonteko palaa saliin niin että sillä ekomerkillä voidaan lähteä maailmalle puhumaan muillekin järkeä

se tulevaisuusvarmuus on sitä luokkaa että nyt sitten keskuspankkikorot ovat nollan ja yhden välillä ja sen päälle tulevat sitten nämä lisät mutta joka tapauksessa inflaatiokehitystä ei tänä aikana ole

jos hän katsoo siinä olevan vahvistukseen liittyviä ongelmakohtia taikka suorastaan välitöntä korjaustarvetta jollakin sellaisella perusteella jonka ed

te olette globaalisti hyvin antelias höveli herrasmies kerta kaikkiaan höveli herrasmies mutta se niukkuus mikä nyt realisoituu maailmalla todellisuudeksi johtaa alueellisiin kansallisiin itsekkyyksiin ja siinä nyt kannattaa suomen ottaa lusikka omaan kauniiseen käsnäiseen kouraansa ja pikkuisen kontrolloida mihinkä niitä luonnonvaroja levittelee

irlanti ja espanja ovat oman asuntokuplansa vankeina aivan samalla tavalla kuin yhdysvallat on oman asuntotuotantonsa ja asuntokuplansa vankina yhä edelleen

se on semmoinen temppu joka on etävälittäjien avulla mahdollista noin kivuttomasti tehdä ilman että se on rikos sinänsä

kaltiokumpu väittää että mari kiviniemi on tässä tehnyt jotakin erikoista ja hänellä oli tämä viisauden kivi hallussaan niin minkä ihmeen takia suullisella kyselytunnilla ministeri katainen vastaa kerta toisensa jälkeen ja ministeri kiviniemi istuu kuin tatti eikä virka mitään

kysymys oli pohjimmaltaan siitä että tuli työhönotollinen ongelma todellinen työhönotollinen ongelma

arvoisa puhemies